minä toivon että nyt ei todellakaan astuta liian pitkälle sen kriittisen rajan yli ja romuteta hyviä ammattikorkeakouluja liian rankoilla vaatimuksilla liian rankoilla leikkauksilla ja vetoankin ministeri kiuruun että näistä asioista voitaisiin vielä keskustella

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen keskeisimmät ehdotukset koskevat luottorekisteriin merkittäviä ulosottotietoja

sääntelyllä haluttiin asettaa jokin enimmäiskesto kansalaisten velkavastuulle sillä velkaongelmat ovat omiaan aiheuttamaan ja pahentamaan syrjäytymistä

tämän uudistuksen tavoitteita ei voi kuitenkaan täysin saavuttaa sillä vaikka ulosoton määräaika on päättynyt ja saatava lopullisesti vanhentunut velalliselle on jäänyt saatavaa koskeva maksuhäiriömerkintä luottorekisteriin

arvoisa puhemies

kyllä täytyy sanoa että jos todellakin kehitysyhteistyötä ryhdyttäisiin hoitamaan vapaaehtoisten lahjoitusten varassa niin me emme voisi enää puhua jäntevästä johdonmukaisesta ja tuloksekkaasta kehitysyhteistyöstä

arvoisa puhemies

minä itse edustan jyväskylän ammattikorkeakoulua joka on historiansa alusta lähtien ollut kunnallinen osakeyhtiö kolmen parhaan joukossa kaikilla mittareilla mitattuna koko ajan

minusta tämä väite että sinne menee turhia rahoja perustuu kyllä aika pitkälle siihen että perussuomalaiset eivät taida oikein tuntea tätä kehitysyhteistyön historiaa

miljoonien lasten ja perheitten elämää on pystytty parantamaan vesihuoltoa parantamaan metsityksellä estämään ilmastonmuutoksen huimaa lisääntymistä ja niin edelleen

minä kyllä olen ihan samaa mieltä että ulkoministeriössä on erityisen paljon kiinnitetty huomiota läpinäkyvyyteen tuloksekkuuteen kehitysyhteistyössä

yksityisillä rahavirroilla kehitystä tukevalla kaupalla ja investoinneilla nimenomaan yksityisen sektorin osallistamisella veropohjaa vahvistamalla saamme huomattavasti suurempia vaikutuksia kehitysmaiden talouskasvuun kuin muuten erinomaisen hyvällä perinteisellä kehitysyhteistyöllä jota sitäkin tietenkin tarvitaan

mutta arvoisa puhemies fiksut investoinnit uusiutuvaan energiaan vähentävät ilman muuta köyhyyttä ja parantavat ruokaturvaa hyvinkin tehokkaasti ja sen avulla voidaan myös integroida pakolaisia esimerkiksi naapurimaihin niin että ei tarvitse lähteä henkensä kaupalla toiselle puolelle maapalloa

nyt yksityissektorin toimintaedellytyksiä vahvistetaan kehitysyhteistyössä tätä ovat edellyttäneet oecd addis abeban kokouksessa sitä edellytettiin ja myös ulkoasiainvaliokunta on ottanut kantaa näihin innovatiivisiin rahoituslähteisiin

arvoisa puhemies

maailmalla yksityisen sektorin arvo on tajuttu ja kehityspolitiikkaa on vahvasti uudistettu

hallituksessa olivat tuolloin sdp kokoomus vasemmistoliitto vihreät ja rkp ja ympäristö ja kehitysyhteistyöministerin salkku oli tuolloin ministeri pekka haavistolla nykyisellä edustaja pekka haavistolla

kaikki tämä raha on tallella finnfundin taseessa tuottojen kera

arvoisa puhemies

eikö nyt olisi syytä ehdottomasti lisätä finnfundin pääomitusta ja antaa valtiontakaus finnfundin lainoille kuten annetaan finnverankin lainoille

arvoisa puhemies

kyllä edustaja rajamäelle on sanottava että hallituksen uusi kuntalinja avaa todellakin mahdollisuuden myös laajalle terveydenhuoltopalvelujen yksityistämiselle

niin tämä erinomainen työkalu kehitysyhteistyössä pääsisi toimimaan vieläkin vahvemmin

arvoisa ministeri miten suomi varmistaa lastensuojelun konflikteissa ja miten varmistetaan suomalaisten kriisinhallintatoimiin lähtijöiden koulutus ja erityisosaaminen lastensuojelussa

valtava määrä lapsia maailmassa joutuu edelleenkin tekemään raskasta työtä

erittäin iso joukko lapsia on orjatyössä semmoisessa orjatyössä joka jo sinällään on hengenvaarallista mutta myös erittäin vaarallisissa paikoissa

olen ed

erittäin monissa maissa lapsiavioliitot ovat tavattoman yleisiä ja tietenkin siinä sitten käy niin että kun lapset joutuvat liian varhain synnyttämään he vammautuvat

ne todellakin vievät pohjaa taiteilijoitten toimeentulolta ja johtavat siihen että kulttuurin edistämiskeskusten toiminnassa tulee hankaluuksia

arvoisa rouva puhemies

jos ajatellaan tällä hetkellä menossa olevia kriisejä vaikkapa syyriassa irakissa niin lasten asema on järkyttävä

mutta taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin ja koettuun terveyteen ovat mielestäni jatkuvasti ajankohtainen asia ja myös tulevaisuuteen suuntaava aihe

väestödynamiikka ja seksuaaliterveys ovat ehdottomasti keskeisiä kestävälle kehitykselle ja niitten pitäisi olla keskeinen osa kehityssuunnittelua ja köyhyyden vähentämisstrategioita

esimerkiksi hoitolaitoksissa tai työpaikoilla on jo pitkään toteutettu erilaista taide ja kulttuurilähtöistä toimintaa mutta näyttäisi siltä että hyvät käytännöt eivät ole vielä riittävässä määrin levinneet koko maahan

eli meillä on kyllä erittäin paljon tehtävää vielä kansainvälisesti puhumattakaan tietysti siitä että on kotimaassakin paljon lasten oikeuksien kohdalla korjaamista mutta ajatellaan tätä globaalia tilannetta että me ihan oikeasti saisimme velvoittavia sopimuksia siitä että lapselle kuuluu lapsen elämä lapselle kuuluu oikeus käydä koulua

arvoisa rouva puhemies

tarvitsemmekin jonkinlaisia managereja tai luotseja yhdistämään eri hallinnonalojen pyrkimykset jotta taide ja kulttuuri todellakin saadaan kunnissa osaksi ihmisten arkea

minä kannustan suomea gender asioissa joissa suomi on ollut edelläkävijä mutta korostaisin vielä tätä väestönkehitystä perhesuunnittelua näitä seksuaalioikeusasioita meidänkin budjetissa

tällaiset orjatyön kiellot ja muut pitäisi kerta kaikkiaan saada käytäntöön kaikkialla maailmassa niin että meidän ei tarvitsisi jatkuvasti pelkästään puhua näistä

on kyllä väärin väittää että kehitysyhteistyörahoja syydetään silmät ummessa satoja miljoonia sinne tänne kun on ihan helposti näytettävissä mitä kaikkea vuosikymmenten aikana on saatu aikaan

äärimmäinen köyhyys on vähentynyt sadat ja sadat taas sadat miljoonat ihmiset ovat kurjista elämäntilanteistaan päässeet säälliseen elämään kiinni yhdeksän lasta kymmenestä aloittaa peruskoulun äitiyskuolleisuus on lähes puolittunut yli kaksi miljardia ihmistä on päässyt vesihuollon piiriin tuberkuloosihoidot ovat pelastaneet kymmeniä miljoonia ihmisiä ja niin edelleen ja niin edelleen

humanitaarisia tarpeita luovat myös väestömäärän ja eriarvoisuuden lisääntyminen kuten tiedämme ympäristön tilan heikkeneminen taistelu vähenevistä luonnonvaroista ruuan heikko saatavuus ja huono hallinto

kulttuuriosallisuuden yhteisöllisyyden arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä taide ja kulttuuri osana sosiaali ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin

tämä parantaa esimerkiksi omaa lastaan hoitavien työssä käyvien omaishoitajien asemaa joilla ei välttämättä ole ollut lainkaan mahdollisuutta raskaasta hoitovastuusta irrottautumiseen

vaarana on myös se että akuutit humanitaariset kriisit kroonistuvat

niillä omaishoitajilla joiden tekemä hoitotyö on ympärivuorokautisesti ja jatkuvasti sitovaa oikeus kolmeen vapaavuorokauteen säilyy samoin edellytyksin kuin nykyäänkin

kehitysyhteistyön laatua ja sitä miten sitä kohdennetaan pitää tietenkin evaluoida ja kehittää koko ajan mutta kyllä on hyvin yksisilmäistä väittää että ei ole mitään saatu aikaan tällä kehityspolitiikan kokonaisuudella

kehityspoliittinen toimikunta jonka puheenjohtajana työskentelen esittääkin että kehitysmaissa tehtävää ennalta ehkäisevää kehitysyhteistyötä ja akuutteja humanitaarisia tarpeita tulee tarkastella erillisinä mutta niiden keskinäiset suhteet ymmärtäen

keskeisin ongelmakohta on näissä omaishoitajien vapaissa se että arviolta lähes puolet omaishoitajista ei pysty hyödyntämään tai halua hyödyntää oikeuttaan vapaaseen

miljoonan euron suuruinen määräraha osoitettiin nuorten taiteilijoiden ja kulttuuri ja sosiaalialan ammattilaisten työllistämiseen kulttuurihyvinvointipalveluiden kehittämiseksi

suomi on ollut erinomainen kehitysyhteistyön tekijä niillä vahvoilla alueilla esimerkiksi koulutuspuolella terveydenhuollon järjestämisessä ruoka vesi ja energiasektorilla ja niin edelleen

syynä on ollut usein se että kunnan tarjoamia sijaishoitovaihtoehtoja on pidetty varsin yksipuolisina ja tarjolla on ollut useammin laitoshoitoa tai hoitoa palvelusasumisyksiköissä ja esimerkiksi kotiin annettavaa sijaishoitoa on ollut vain harvoille tarjolla

tä mä määräraha päätettiin osoittaa alueellisten taidetoimikuntien käyttöön jaettavaksi edelleen alueen toimijoille nuoria työllistäviin hankkeisiin

naisvankiloiden paljusellit ovat häpeätahra suomalaisessa vankeinhoidossa

arvoisa puhemies

naiset ovat tällaisissa selleissä myös pienten lasten kanssa ja on aivan selvää että lasten turvallinen ja hyvä kasvuympäristö ei voi tällaisissa olosuhteissa toteutua

eikö tämä perussuomalaisten mielestä ole oikein että myös suomalaiset yritykset saavat osaamistaan kehitysmaiden markkinoille ja syntyy win win tilanteita

selonteko ihmisoikeuspolitiikasta antaa nyt selvästi aiempaa monipuolisemman kuvan niistä toimista joita valtioneuvosto toteuttaa ihmisoikeuspolitiikan saralla meillä ja maailmalla

arvoisa puhemies

eli tilanteen korjaaminen vaatii ennen kaikkea kuntien toimintatapojen kehittämistä

me tarvitsemme kansallisen toimintaohjelman perus ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi täällä suomessa koska keinot puutteiden korjaamiseksi ja resurssit niihin pitää myös selvästi kertoa

helsingissä taksia ajava tuttavani kertoi soittaneensa tässä eräänä päivänä sosiaalitoimistoon ja tiukanneensa sieltä apua kymmenlapsiselle perheelle jonka äiti sairastui

lakimuutosten toimeenpanon yhteydessä keskeisessä asemassa on lyhytaikaisen perhehoidon käytön laajentaminen myös omaishoitajien vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä

lasten ja nuorten taidekasvatuksen ja palveluiden tasa arvoisen saatavuuden turvaaminen koko maassa on erittäin tärkeä tekijä lasten ja nuorten hyvinvointia silmällä pitäen

valtioneuvoston on varmistettava myös riittävät resurssit ja käytännön edellytykset ratifioida uudet kansainväliset ihmisoikeussopimukset kuten täällä on vaadittu

suomen rooliin sopii ehdottomasti hyvin osallistuminen kouluttamiseen ja neuvonantoon irakissa mutta koska tässäkin operaatiossa on poikkeukselliset riskinsä kuten täällä on useissa puheenvuoroissa otettu esille niin minäkin haluaisin kuulla hiukan tarkemmin miten suomalaisten joukkojen omasuoja on järjestetty ja kuten edustaja kääriäinen tuossa viittasi eroavatko nämä voimankäyttö ja omasuojasäännökset toisten kansainvälisten joukkojen säännöksistä ja jos eroavat aiheuttaako se jotakin ongelmaa tuossa operaatiossa

raportti osoittaa että äärimmäisen köyhyyden väheneminen ei ole tuonut riittävän pysyviä muutoksia lasten hyvinvointiin

toimeenpanon ohjauksessa kiinnitetään huomiota toimeksiantosuhteeseen sijaishoitoon jossa sijaishoitaja voisi olla esimerkiksi hoidettavan läheinen sukulainen tai tuttava joka voisi tulla hoitajan vapaan ajaksi hoidettavan kotiin

emme vieläkään ole ratifioineet esimerkiksi lapsen oikeuksien sopimukseen liittyvää valinnaista pöytäkirjaa lasten myynnistä lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta

toivoisin että eduskunta ottaisi asiakseen ulkomaalaislain tulkinnan niin että se ei jäisi jatkuvasti pelkästään oikeusistuimen tehtäväksi koska ulkomaalaislaki kuitenkin tämän egyptiläisen isoäidin tapauksessakin voisi tehdä päätöksen että oleskelulupa voitaisiin hänelle antaa

syynä voi olla lasten asuinpaikka sukupuoli etninen tausta vamma tai vaikkapa se että lapset ovat konfliktien uhreja niin kuin tänä päivänä usein valitettavasti ovat

omaishoitajien hyvinvointi ja terveystarkastukset ovat tärkeitä erityisesti niille omaishoitajille jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä

nyt monet lapset ja nuoret jäävät suomessakin myös vaille kipeästi tarvitsemiaan palveluita mielenterveyspalvelut ovat vain yksi esimerkki tästä